valitettavasti suurin osa muistisairaista ei koskaan pääse tarvitsemaansa kuntoutukseen

meillä on monia muitakin kansalaisryhmiä joita ei saisi jättää pelkästään sähköisten palvelujen varaan ja tästä asiastahan on muun muassa valtion tarkastusviraston vuosikertomuksessa viime vuonna esitetty erittäin kriittinen näkökulma että emme syrjäyttäisi ihmisiä palveluista kokonaan

toiminnalliset menetelmät ja draaman käyttö opetuksessa on todettu joillekin erilaisille oppijoille erittäin hyväksi oppimistavaksi

miten kela kuntoutuksen asiantuntijana voisi nykyistä enemmän osallistua muistisairautta sairastavien kuntoutuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen yhdessä kuntien kanssa

miten näitä asioita voisi enemmän huomioida opettajakoulutuksessa

kuten edustajat lipponen ja rajamäki totesivat täällä jo aiemmin niin yhteistyötä pitäisi lisätä eri ministeriöiden kesken ja kunnissa myöskin eri hallintokuntien välillä

työvoimapalveluihin pitäisi saada nykyistä enemmän integroitua sosiaali ja terveydenhuollon palveluja

näiden nuorten kohdalla jotka eivät edes hakeudu työvoimapalvelujen pariin on tehty myöskin tutkimusta siitä että hyvin monen kohdalla on kysymys myöskin masennuksesta tai mielenterveysongelmista

on kyllä aivan selvä asia että liian vähäinen hoitajien määrä altistaa myöskin kaltoinkohtelulle puhun nyt niistä yhteisökodeista todellakin

toimeentulo jolla voi hankkia elämäänsä välttämättömän asumisen terveys ja muut palvelut sekä hyvinvoinnin ei ole lainkaan itsestäänselvyys kaikille kansalaisillemme

työeläkeyhtiö ilmarisen tekemä selvitys toi esille vakavan tilanteen myös sukupuolten välisestä eriarvoisuusnäkökulmasta

kysynkin eläkeasioista vastaavalta ministeriltä

tässä mallissa on kuitenkin suuria hyötyjä suhteessa kuntayhtymä malliin ja yksi keskeisimmistä hyödyistä on se että sosiaali ja terveyspalveluja ei eriytetä kunnan muista palveluista

tästä mietinnöstä saa riittävän selvityksen valtionyhtiöiden johdon palkkiotasosta sekä niistä ongelmista joita oli muun muassa tietojen hankkimisessa

yksi kaikkein tärkeimmistä sosiaali ja terveyspoliittisista tavoitteista tulisi tänä päivänä olla se että terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä ennalta ehkäisevät toiminnot saadaan punaiseksi langaksi kaikkeen yhteiskunnan toimintaan

jos valtioenemmistöyhtiöiden johto panttaa sellaisen tiedon antamista johon tarkastusvaliokunnalla on perustuslain mukainen tiedonsaantioikeus niin siinä on jotain todella huolestuttavaa ja kummallista

miten ihmeessä kuntayhtymä malliin istuisi esimerkiksi ajatus lasten ja nuorten hyvinvointilautakunnasta johon on yhdistetty neuvolat nuorisotoimi koulut päiväkodit ja eräät terapiapalvelut

tähän suuntaan meidän tulisi kuitenkin edetä eikä suinkaan eriyttää sosiaali ja terveyspalveluja kunnan muista toiminnoista

lääkekorvaustyöryhmän muutama viikko sitten tekemät ehdotukset lääkekorvausten alentamisesta eivät ainakaan paranna pitkäaikaisesti sairastavien henkilöiden taloudellista tilannetta

tämän asian kytkeminen lääkekorvausjärjestelmän kokonaisuudistukseen estäisi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien pitkäaikaissairaiden taloudellisen tilanteen kohtuuttoman heikentymisen

arvoisa puhemies

otan kantaa yhteen tärkeään yksityiskohtaan tässä lisätalousarvioesityksessä

arvoisa puhemies

kelan asiakastyytyväisyys on korkea mutta on yksi kansalaisryhmä joka usein antaa minulle kielteistä palautetta kelan tietystä toiminnasta

valitettavasti olen kyllä monessa kunnassa monen hoitajan kuullut sanovan että eipä kukaan tullut kysymään asiakkaiden tarpeita vaan tuli ilmoitus siitä että nyt vähennetään henkilökuntaa

lisämäärärahan myöntäminen sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirastolle on erittäin ajankohtainen ja tarpeellinen toimenpide erityisesti valelääkäritapausten selvitysprojektin kustannusten kattamiseksi

eivät tieto taito osaaminen eikä edes oikea asenne auta jos työntekijöitä on liian vähän

mutta valviran toimintaa ja sen resursseja on arvioitava nopeutetulla aikataululla kokonaisuudessaan uudelleen sillä valviralle on tulossa uusien lainsäädäntöhankkeiden myötä myös uusia valvontatehtäviä

toisaalta on myös uudelleenarvioitava valviran ja aluevalvontavirastojen eli avien työnjako

nyt näyttää nimittäin siltä että toiminnoissa on päällekkäisyyksiä ja toisaalta voi käydä myös niin että jotain tärkeää jää hoitamatta tehtäväkuvien epäselvyyksien takia

paikallisesti esimerkiksi tulkin vaihtaminen ei onnistu vaikka jollakin vapaana olevalla tulkilla olisi paremmat viittomakielen valmiudet asiakkaan tarvitsemassa asiassa

arvoisa puhemies

olen saanut kansalaisilta useampia yhteydenottoja joissa kerrotaan että sairastaminen on johtanut jopa niin vaikeisiin taloudellisiin tilanteisiin että selviytyäkseen hoitojen omavastuuosuudesta on pitänyt ottaa lainaa

olen kuitenkin huolissani niistä ihmisistä jotka eivät pysty sähköistä asiointia hyödyntämään ja tähän ongelmaanhan myös oikeusasiamies puuttui viime keväänä omassa kertomuksessaan ei toki kelaa mainiten mutta yleisellä tasolla yhteiskunnallisena haasteena

erityisesti harvaan asutuilla seuduilla kansalaisilta on tullut palautetta siitä että esimerkiksi monipalvelupisteissä ei saa henkilökohtaista palvelua kelan asiantuntijalta vaikka asiakas sitä tarvitsisi

jos monipalvelupisteissä oletetaan käytettävän etäyhteyksiä niin kyllä siellä pitäisi olla myös henkilö joka ohjeistaa ja opastaa näiden etäyhteyksien käyttöön koska kaikilla kansalaisilla ei ole siihen valmiuksia

miten vuorotteluvapaajärjestelmää on tarkoitus kehittää etenkin nyt kun valtion rahoitusosuutta on esitetty vähennettävän

arvoisa puhemies

entä mitä vuorotteluvapaan korvaustason laskeminen tarkoittaa yksilön kannalta

ehkä tökeröin hallituksen teoista on eläkkeensaajien asumistuen lakkauttaminen mikä pienentää asumisen tukea jopa kahdella kolmesta tuensaajasta

aiemmin on sovittu että jos jollakin alueella on vaarana työpaikkojen merkittävä väheneminen valtion päätösten seurauksena tehdään kokonaisarviointi kyseisen päätöksen alueellisista vaikutuksista

kuten me hyvin kaikki tiedämme vuorotteluvapaa on työssä jaksamisen ja sitä kautta myös työurien pidentämisen kannalta erittäin tärkeä asia

lisäksi uudet tuensaajat joutuvat suoraan yleisen asumistuen piiriin ilman suojaosia

onko tässä tapauksessa toimitilavisiota laadittaessa tehty alueellisten vaikutusten kokonaisarviointia

kenen ohjauksessa raportin tekemistä linjanneet kriteerit ovat muodostuneet

suojaosasta huolimatta asumistuen tason aleneminen voi pakottaa etsimään halvempaa asuntoa ja etenkin suurimmissa kaupungeissa mahdollisuudet halpaan asumiseen ovat hyvin rajalliset

arvoisa puhemies

tämä lakimuutos on kannatettava ja minulla ei ole siihen mitään huomautettavaa

mutta haluan tässä kiittää liikenne ja viestintävaliokuntaa hyvästä mietinnöstä ja siitä että se on ottanut erinomaisella tavalla kantaa kuljettajien terveydentilan vaikutuksiin liikenneturvallisuuteen

hyvä pääministeri hallitus aiheuttaa päätöksillään eläkkeensaajille valtavaa ahdistusta siitä miten he pärjäävät tulevaisuudessa ja voivatko he enää asua tutussa kodissaan

arvoisa puhemies

toinen erittäin hyvä asia tässä valiokunnan mietinnössä on huomion kiinnittäminen taksiautoilijoiden peruskoulutuksen ja jatkokoulutuksen sisältöön ja laatuun

arvoisa puhemies

kun vankiloiden tulevaisuutta pohditaan on vähintään yhtä tärkeää keskustella siitä mikä on vankiloiden toiminnan laatu vankien olosuhteet ja vankien kuntoutumisen mahdollisuudet

toisaalta laissa korostetaan sitä ettei laitoshoidossa saa hoitaa ikäihmisiä ellei heillä ole siihen lääketieteellistä tai muuta pätevää perustelua

nämä järjestöt ovat varmasti halukkaita tekemään yhteistyötä ja kertomaan mitä erityispiirteitä tiettyjä sairauksia ja vammoja omaavien ihmisten kohtaamisessa ja avustamisessa tulee huomioida

tällä hetkellä tilanne monessa kunnassa on se että esimerkiksi terveyskeskusten vuodeosastoilla on ihmisiä jotka eivät tarvitse laitoshoitoa mutta he eivät selviydy kotona

arvoisa puhemies

tällä tarkoitamme nimenomaan vankien kuntoutumismahdollisuutta takaisin yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi ja pärjäämistä myöhemmässä elämässä vankilakauden jälkeen

nyt hallitus vie resurssit heikentää pätevyysvaatimuksia ja mitoituksia ja säästökin on hyvin kyseenalaista sillä jos kuntouttavaa hoitotyötä ei ole taitoa tai aikaa tehdä ihmisiltä viedään toimintakyky ja heistä tehdään vuodepotilaita

yhden tällaisen potilasjärjestön puheenjohtajana voinkin todeta että esimerkiksi muistiliitto erittäin mielellään kouluttaisi taksiautoilijoita muistisairautta sairastavien henkilöiden kohtaamiseen ja auttamiseen

arvoisa ministeri aikooko ministeri ottaa huomioon myös nämä inhimilliset näkökulmat vankiloiden toiminnan laatuun liittyen kun lähdette käsittelemään tätä visiota jatkossa

linjauksillaan hallitus vaarantaa koko sosiaali ja terveysalan tulevaisuuden sillä ammattilaiset eivät halua tehdä työtä joka on vastoin heidän ammattietiikkaansa

minä olen valitettavasti samalla tavalla kuin edustaja juvonenkin kertoi kuullut myöskin jonkin verran erittäin ikäviä tapauksia siitä että ikäihminen tai muistisairautta sairastava ihminen jätetään kadulle yksin seisomaan eikä häntä esimerkiksi auteta sinne omaan kotiinsa vaikka taksia soitettaessa on nimenomaan pyydetty tämmöistä erityishuomiota

minkälaisia toimenpiteitä ympäristöministeriössä on esimerkiksi muistisairautta sairastavien henkilöiden tarvitsemien asumisyhteisöjen rakennuttamisen vauhdittamiseksi

samaan aikaan hallitus on ajamassa työpaikoille pakkolakien kautta monenlaisia työolosuhteita heikentäviä kiristyksiä joilla myös vaikeutetaan arjen työtä

toisin sanoen ohjelmistoja on myyty raakileina ja kaikista korjaavista toimenpiteistä pitäisi maksaa erikseen

hallitus kurittaa eläkkeensaajia leikkaamalla etuuksia ja korvauksia nostamalla asiakasmaksuja ja heikentämällä palveluita

arvoisa puhemies

uudistuksen tavoitteena on vähentää paljon lääkkeitä käyttävien lääkekustannuksia

lisäksi hallitusohjelmassa tavoitteena on sosiaali ja terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen ja uudistaminen josta hyötyisivät erityisesti paljon sairastavat ja paljon lääkkeitä käyttävät henkilöt

valtiovarainministeri stubb sanoi vielä juuri ennen vaaleja että verojen on oltava reiluja ja että meidän perusfilosofiamme on se että eläkkeitä ei voida verottaa kovemmin kuin työtä eli eläkevero ja työvero samalle viivalle

kysynkin ministeri risikolta

arvoisa hallitus ihmiset ansaitsevat ihmisarvoisen kohtelun elämän kaikissa vaiheissa

yksinäisyys vaivaa ikäihmisiä

miten maksukattojen yhdistämisen valmistelutyö etenee

sosialidemokraatit kannattavat hallitukselle esitettyä epäluottamuslausetta

olenkin surukseni huomannut ettei uusissakaan palvelutaloissa ole välttämättä huomioitu muiden aistien ja hahmottamisen esteettömyyttä

esimerkiksi väärillä väri ja valaisinvalinnoilla voidaan tehdä muistisairautta sairastavan henkilön liikkuminen lähes mahdottomaksi sairauteen liittyvien hahmottamisvaikeuksien takia

onko hissien rakentamista vanhoihin kerrostaloihin tarkoitus edelleen taloudellisesti tukea ja parantaa näin monen ikäihmisen mahdollisuutta liikkua ja päästä ulos tapaamaan tuttaviaan

laadukas varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä kaventaa lasten välistä eriarvoisuutta ja epätasa arvoa ja siksi varhaiskasvatuksen uudistaminen on tärkeä asia

vielä kerran haluan muistuttaa meille kaikille että me käsittelemme vasta kokonaisuudistuksen ensimmäistä vaihetta ja kehittämistyötä on tarkoitus jatkaa tästä

tämä lakiesitys on todella hankala ja puutteellinenkin mutta yhtä mieltä varmaan olemme siitä että opintotukilainsäädännön kokonaisuudistus on todella tarpeellinen